ympäristöhallinnossa rahat ovat vähäiset mutta niiden vaikutus koko yhteiskuntamme toimintaan on todella suuri positiivisessa ja kielteisessä merkityksessä

esimerkiksi savotassa tulisi satsata tosissaan puun jalostamiseen tutkimukseen tuotekehitykseen hyvin monimuotoiseen energiantuotantoon nykyisten puualan yritysten mahdollisuuksien kehittämiseen metsänomistajien kannustamiseen metsien hyödyntämisessä

ympäristöministeriöllä olisi paljon töitä ja työt lisääntyvät koko ajan

turkis on lisäksi ympäristöystävällinen tuote toisin kuin pitäisi miettiä se ne vastaavat keinonahka ynnä muut tuotteet

yhteiskunnassamme on monen asian toteutus jumissa ympäristöhallinnon toimien hitauden vuoksi

ympäristö on asia joka meidän pitää huomioida kaikissa asioissa ja kaikissa toiminnoissa mutta sitten se resurssitehokkuus hallinnossa

miten ympäristöministeriö on aikonut kehittää koko hallinnonalansa toimintaa jotta se toimisi paremmin käytettävissä olevilla varoilla yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa

arvoisa puhemies

sitten nämä energia asiat mitkä ovat tänään tulleet hyvin esille muun muassa edustaja pekkarisen puheenvuorossa olivat hyvin esillä elikkä se mitä kaikkea tämä hajautettu pienenergiatuotanto meillä voisi olla

toiseksi yritämme saada nykyisten työpaikkojen rinnalle kehitettyä lisää uusia työpaikkoja kunhan nykyiset työpaikat on saatu ensin turvattua

sen lisäksi mitä tänään on puhuttu kiinteistöveroasiasta kiitos hallituspuolueille te olette sitä mieltä että sitä ei laiteta toteutumaan nyt eikä toivottavasti jatkossakaan verotuksessa on myös monta muuta asiaa mitä tulisi kehittää

toiseksi yritetään aikaansaada uusia työpaikkoja kaikkialle suomeen ja tämä onnistuu vain sillä tavalla että otamme koko suomen luonnonvarat käyttöön

keskusta on jättänyt tähän asiaan liittyen suuren määrän toimenpide ja lakialoitteita

tämän kaiken ydinasiana on turhan byrokratian purkaminen eli puretaan turhaa tekemistä ja keskitytään tuotannon aikaansaamiseen ja töitten aikaansaamiseen siihen että tehdään oikeita perustyötoimintoja eikä pelkkiä paperiasioita joilla ei todellisuudessa ole kenellekään juuri mitään merkitystä

muita osa alueita tässä suuressa savotassa olisi puurakentaminen siinä nämä lng asiat sitten nämä nykyiset puun jalostusasiat niiden kannattavan logistiikan kehittäminen ja varmistaminen ja tällaiset

esimerkkinä näistä turhan byrokratian asioista ja työpaikoista tuon esille nämä maatalouspuolen aloitteet joita on tässä keskustan paketissa matkassa

meillä on muun muassa tulevaisuusvaliokunnan kestävän kehityksen jaostossa sipilän juhan johdolla työstetty paljon näitä puupuolen asioita mitä kaikkea puusta jatkossa voidaan saada aikaiseksi

edustaja sampsa katajalle haluaisin vain mainita siitä että todellakin täällä lukee siten että tämä tunnustamismenettely on ollut mahdollista tietyllä tavalla jo tällä hetkellä mutta tilastojen mukaan sitä on käytetty todella vähäsen ehkä liiankin vähän

siis ihminen on syytön kunnes syylliseksi todetaan mutta sitten kun mennään maatalouspuolelle kyllähän tilanne on meillä maanviljelijöillä se että viljelijä on lähtökohtaisesti syyllinen ellei häntä vahingossa syyttömäksi todeta

meidän on todellakin saatava liikkeelle esimerkiksi yritysrahoituksista puustartti ja muita vastaavia asioita millä me saamme nopeasti uudet yritysmuodot puupuolella

sen takia on minunkin mielestäni todella hyvä että tämmöinen suurempi muutosprosessi laitetaan nyt liikkeelle mutta seurataan tätä muutosprosessia ettei siinä käy liian isoja vahinkoja

tuen valvojien tehtävänä tulisi ennen kaikkea olla neuvojia ja auttajia eikä semmoisia pikku poliiseja jotka etsimällä etsivät vikoja ja virheitä

tarvitseeko kaikkien viljelijöiden olla niin pelkkiä byrokratian ihmisiä

yhteiskuntamme ja rakenteemme alkaa olla nyt vasta valmis siihen että suhteellisen pienikokoiset sähkön lämmön ja kylmäntuotantolaitokset ovat hajautettuna lähellä kulutuspisteitä

esimerkiksi jonkin aikaa sitten ei ollut vielä mahdollista muuttaa siirtoverkkoa sellaiseksi että siitä otetaan sähköä käyttöön ja siihen myös voidaan syöttää vähän ajan päästä omaa tuotantoa

tähän asti sähkön tuotanto on perustunut suuriin voimalaitoksiin

arvoisa puhemies

kiitokset edustajille saarakkala ja suutari että tulitte tänne paikalle ja toitte esille myöskin sen että myös muut puolueet kuin keskusta ovat kiinnostuneet koko suomen kehittämisestä

toivottavasti täällä salissa keskustelut kymmenen vuoden päästä ovat jo sitten toisenlaiset ja olemme todellakin saaneet näitä keskustan tällä hetkellä uusia hajautetun energian asioita menemään eteenpäin

elikkä suomessa on tilanne se että ihmiset saavat olla hukassa ei niihin panosteta niinkään paljon mutta anna kun eläin on hukassa ettei löydy rekisteristä niin viljelijä joutuu maksamaan siitä aikamoiset sanktiot

koko suomen asioita pitää viedä eteenpäin

maatalouden ympäristölupajärjestelmä on muuten uskomaton määrä byrokratiaa ja papereita ja tunnustan että itse juristina agrologina pitkäaikaisena kunnan maataloussihteerinä olen todella vaikeuksissa näitten paperiasioitten kanssa

arvoisa puhemies

ehdottomasti pitäisi antaa maanviljelijöitten tuottaa ruokaa keskittyä kunnollisen laadullisen hyvän ruoan tuottamiseen eikä joittenkin papereitten tekemiseen

paljon on hyviä asioita menossa eteenpäin mutta yksi osa alue tässä ei ole ollut esillä siinä määrin kuin olisin toivonut oikeastaan juuri ollenkaan nimittäin arjen turvallisuus

sisäasiainministeriö mutta ennen kaikkea pelastusaluetoimijat avit kyläasiainneuvottelukunnat kylätoimijat ovat eri puolilla suomea lähinnä maaseudulla työstäneet arjen turvallisuussuunnitelmia miten niissä tehdään asioita eteenpäin

meillä on suuri määrä tällä hetkellä jo esitetty aloitteita ja vielä suurempi määrä on työn alla

itse tein kirjallisen kysymyksen myöskin enontekiön osalta siitä miten voisi ottaa muitakin huomioon kuin poliisin ja tullin ja rajan elikkä ptr yhteistyön eli millä tavalla me saisimme nämä muut toimijat maaseudulla haja asutusalueilla tähän matkaan

missään nimessä me emme saa tehdä sitä että kunnille tulee lisäkustannuksia ja poliisien tehtäviä jaettaisiin muille vaan tulisi selvittää millä tavalla me voisimme laajentaa tätä yhteistyöverkostoa sillä aidosti me tarvitsemme laajempaa yhteistyötä jotta se arjen turvallisuus voitaisiin turvata maaseudulla oikealla tavalla

näillä ja monilla monilla muilla asioilla meillä on mahdollisuus viedä tätä suomen asiaa eteenpäin kunhan vain maaseudulla annettaisiin ihmisten elää tuottaa ja saada uusia työpaikkoja aikaiseksi että saisimme koko suomen luonnonvarat käyttöön

olisin toivonut että tässä kokonaisuudessa olisi ollut tämä asia pikkusen laajemmin esillä miten me saamme nämä arjen turvallisuuden maaseudun eri toimijat paremmin poliisin kanssa yhteistyössä matkaan etteivät ne olisi erillisiä toimijoita

arvoisa puhemies

siitä olemme varmasti me oppositiopuolueiden edustajat yhtä mieltä että meillä on menossa tällä hetkellä suomessa pahin keskittämisaalto mitä on aikojen kuluessa ilmeisesti koskaan ainakaan meidän historian muistin aikana ollut mennyt ja tapahtunut

meillä maakunnissa kunnissa eri alueitten ihmiset puhuvat paljon alueitten kehittämisen puolesta mutta nyt minä olisin todella kaivannut että tässä salissakin tuotaisiin voimakkaammin esille näitten alueitten kehittämistä ettei puhuttaisi vain siellä alueilla ja maakunnissa näistä asioista vaan reilusti ja rohkeasti tuotaisiin hallituspuolueitten edustajina esille miten hallituksen tulisi huomioida se maakunnan ääni sieltä mitä esimerkiksi kokoomuksen tai demareitten edustajat puhuvat maakunnassa

koskaan lapin historiassa ei ole tällaista prosenttimäärää valtion työpaikoista siirretty pois lapista kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana

nykyisessä taloudellisessa tilanteessa joudumme siihen että luonnonsuojelualueitten hankinta ja metso ohjelma olivat kohde jonka määrärahoja jouduimme vähentämään todella paljon

mutta me valiokunnassa kirjoitimme kuitenkin siihen tekstin että suojelun kannalta keskeisiin kohteisiin osoitetaan nämä määrärahat sitten

kiitoksia tästä tekstiviestiasiasta että se valiokunnassa otettiin huomioon ja pystyttiin korjaamaan

nyt sitten kuitenkin eri lakien esimerkiksi metsälain ja monen muun lain perusteella meillä suomessa on olemassa miljoonia hehtaareita jotka ovat käytännössä jo vapaaehtoisia suojelualueita ilman mitään korvausta

kyllä monikin asia täällä eduskunnassa on niin että kaikissa asioissa ei ole kyse politiikasta vaan todellakin asioillakin mennään eteenpäin

onko olemassa minkäänlaista tarkoitusta että kartoitettaisiin paljonko on maanomistajien omia suojelualueita ja eri lakisääteisiä suojelukohteita joihin ei välttämättä tarvitse osoittaa ollenkaan määrärahoja että nämä saadaan suojelluksi ja ylläpidettyä

vaikka tämä laki onkin kokonaisuudessaan ihan hyvä niin silloin kun tämä laki oli lähetekeskustelussa ja aikaisemminkin esitin muutamia pieniä korjauksia mutta niitä ei ainakaan vielä tässä vaiheessa ole hyväksytty

toisekseen näistä puistoista

meillä on paljon puistoja mutta niiden ylläpitäminen ei ole ilmaista

nyt meillä ollaan perustamassa yhtä uutta puistoa uutta kansallispuistoa

eläimet on hoidettava töiden pitää jatkua mutta kuka siitä vastaa ja miten hommat tehdään tässä tilanteessa tämä sijais apujärjestely olisi ollut todella järkevää hoitaa matkaan

elikkä tässähän on nyt sitten hakijan ja hänen alaikäisten lastensa lukuporot mutta porokarjat ohjataan perheessä sillä tavalla että hyvin usein porot luetaan ja lain mukaan tuleekin lukea poron omistajan porolukuun

esimerkiksi minun poromerkkini oikeassa korvassa alla päällä hangat vasen korva päältä vita kahdesti halki ja hanka alla pitää lukea minun nimelleni

vastaavasti puolisoni merkki oikean korvan päällä kaksi pykälää vasen korva päältä vita ja pykälä päällä tulee lukea hänen lukuunsa

elikkä tällä tavalla kun perheessä ruukaa olla poroja kaikilla perheenjäsenillä meidänkin perheessä on kaikilla lapsilla oma poromerkki niin ne kaikki luetaan yleensä poronomistajalle sen merkin mukaisesti

nytten voi tulla ongelma vastaan että kun kummallekin puolisolle luetaan poroja mutta käytännössä esimerkiksi vain mies hoitaa niitä poroja niin jos tulee sijaisaputapaus mies sairastuu ja puoliso omistaakin poroista osan niin sijaisapumahdollisuutta ei ole tässä tapauksessa käytettävissä

kiitoksia kylläkin laine eteenpäin viejille yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin lain eteenpäinviejille

ennen kuin edustaja filatov lähtee niin haluan hänelle mainita että kyllä valiokunnan puheenjohtajan kanssa meillä keskustan ryhmän jäsenillä on erilainen käsitys tästä asiasta siitä oliko tästä asiasta etukäteen tieto vai ei mikä tämän vaikutus tulee olemaan ja miten tässä pystytään toimimaan

tämä uusi poliisilaki on todellakin tulossa voimaan ensi vuoden alusta vasta ja olen kiitollinen siitä että tämänkin lain osalta on laki otettu tarkasteluun jo tässä vaiheessa kun on huomattu että laissa on selvästi tiettyjä puutteita ja ne olisivat nytten vielä korjattavissa ja lisättävissä

elikkä jos tämän asian todellinen tilanne olisi ymmärretty jo ennen valiokuntakäsittelyä niin olisihan se ollut enemmän julkisuudessa olisi tästä asiasta puhuttu ei tämä olisi tullut näin yllättäen meille valiokunnan käsittelyyn ja tänne eduskuntaan

tässä salissa käytiin perusteellisesti keskustelua niistä periaatteista ja peruspunninnoista jotka liittyvät poliisin valtuuksiin rikosten torjunnassa

hyvin moni tuolla kentällä ei vielä tänä päivänäkään tiedä sitä että mitä ihmettä nytkö saa sairastaa ihan vapaasti ja saa kaikki lomapäivät sitten jatkossa pitää uudelleen

näitä toissa päivänä keskusteltuja asioita ei ole tässä järkevää toistaa joita muun muassa edustaja zyskowicz ansiokkaassa puheenvuorossaan toi hyvin esille

tässä poliisilain muutoksessa olennaisin asia on televalvonnan kohdistaminen niihin henkilöihin joiden voidaan toimintansa perusteella olettaa syyllistyvän lapsen houkuttelemiseen seksuaaliseen tarkoitukseen

metsä on ollut aina isännän tuki johon on menty hyvänä päivänä tulevaisuutta rakentamaan ja huonona päivänä kun rahat on loppu ja kaikki sinne on sitten menty hakemaan sitä tukea ja turvaa

meillä on siis käsittelyssä paketti josta voitaisiin keskustella vaikka kuinka paljon mutta nyt sitten meillä on valiokunnissa käsitelty tämä asia

tämä lakiesitys on yksi tapa millä asiaa viedään eteenpäin mutta varmasti olisi paljon myös muita asioita tehtävissä ja niihin meidän pitäisi nytten täällä aktiivisesti ottaa oma osamme ja katsoa millä tavalla voisimme auttaa lasten tilannetta

toimiessani savukosken kunnassa maataloussihteerinä maaseutuelinkeinoasiamiehenä olen ollut laatimassa useita luopumistukitapauksia ja sukupolvenvaihdoseläkejärjestelmiä

ja kyllä minä sen vielä sanon että vasemmistopuoli käytti kyllä tässä tämä moka mikä on tapahtunut tätä tilannetta todella rajusti minun mielestäni hyväksensä

minua todella harmittaa tässä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa että mennään tekemään tämmöisiä asioita kun muun muassa työllistäminen kuntasektorillakin on sitä että kyllä sitä kaksi kertaa mietitään otetaanko uusia työntekijöitä töihin vai ei jos on vähänkään kyse henkilöstä joka saattaa vaikka sairastua

nämä ovat erittäin tärkeitä ja merkittäviä jotta alueella pysyy jatkossakin maaseudun elinvoimaisia tiloja maatalous ja yrittämistoiminta jatkuu ja nuoret saavat mahdollisuuden jatkaa toimintaa ja elämistä siellä alueella

kyse ei ole seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä joka voi tarkoittaa esimerkiksi tilannetta jossa pedofiili yrittää käydä käsiksi lapseen mutta lapsi onnistuu pakenemaan ennen kuin seksuaalista tekoa ehtii tapahtua

nyt hallituksen esityksessä uusi kriminalisointi liittyy erityisesti tietokoneen ja internet maailman välityksellä tapahtuvaan viestien lähettelyyn lapselle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallitus esittää kirkon yhteisöverojärjestelmästä luopumista ja siirtymistä erillislain nojalla suoritettavaan rahoitukseen jonka määrää korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti

erityisesti tämä ikärajan nostaminen on ikävä asia sillä tällä tavalla nuoremmat yrittäjät saattavat jo väsyä odottamaan sitä tilannetta että koska se sukupolvenvaihdos saadaan aikaiseksi ja koska pääsevät yrittämään

noiden viestien ei sinällään tarvitse sisältää mitään lainvastaista jos kokonaisuudesta tai muuten olosuhteista käy ilmi että tarkoituksena on rikollinen pedofiilinen teko

katsomme ettei sairausvakuutuksen matkakorvauksen omavastuuta tule korottaa eikä omavastuun määrää sitoa siihen mistä taksimatka on tilattu

itse lappilaisena metsäalan toimijana ja ihmisenä olin erityisen huolissani muutamasta kohdasta ja valiokunnassa on tämä kuulemma huomioitu ja näissä puheissa on matkassa ja esityksissä on matkassa se että nämä pohjoisen olosuhteet huomioidaan että ne voidaan alemmanasteisin säädöksin sitten kirjata tarkemmin

mutta sitten kaikkein isoin ongelma on tämä maaseudun monimuotoisen yrittäjyyden unohtaminen

esitetty lakimuutos on erittäin tarpeellinen ja tämä rikoslakiin tehty muutos johtuu juuri teknologian kehittymisestä mikä valitettavasti hyödyttää myös pedofiilirikollisia

nykyinen yhteisöverojärjestelmä on lainsäädännölliseltä pohjaltaan sekava ja siitä on levinnyt erilaisia vääriä käsityksiä

erityisesti meillä lapissa on pyritty siihen että maatiloilla tulot muodostuvat monesta eri elinkeinosta elikkä on niin kutsuttua monielinkeinotaloutta

yhteisöveroa on käytetty jopa lyömäaseena kirkkoa vastaan ja annettu ymmärtää että suomessa yhteisöt pakotettaisiin maksamaan veroa uskonnollisen toiminnan tukemiseen

tällöin olennainen osa tuloista tuleepi metsästä maaseutumatkailusta käsitöistä myyntitoiminnoista erilaisista muista toiminnoista matkailun oheispalvelutoiminnoista ja kaikista muista

lapin ja muittenkin tiettyjen pohjoisten alueitten olosuhteet ovat sellaiset että metsän uudistaminen sitten kun hakkuu on loppuun suoritettu ei aina onnistu kolmessa vuodessa

kuinka muuten voisi ollakaan

ja koska meidän välineemme kehittyvät koko ajan niin kyllä myöskin poliisin ja viranomaisten mahdollisuuksien valvoa ja hallita tätä kokonaisuutta pitää kehittyä samalla nopealla tahdilla eteenpäin

mielestämme lyhyellä tähtäimellä sairausvakuutuksen matkakorvauksiin kohdistuvat säästöt ovat epäoikeudenmukaisia ja pitkällä ajalla saattavat aiheuttaa lisää kustannuksia kun vähävaraisimmat ihmiset jättävät sairauksiaan hoitamatta

elikkä jos halutaan korjata energiapuut sieltä pois sen jälkeen pitää maa käsitellä ja istutukset tehdä niin kerta kaikkiaan aina ei onnistu se työ kolmessa vuodessa

mutta mihin tässä nyt ollaan menossa

suomessa evankelisluterilainen kirkko ei kuitenkaan ole valtionkirkko joskin sillä on tiettyjä erityistehtäviä yhteiskuntaan nähden